silloin ei tarvitse kysyä miksi kansalaiset kysyivät sen perään jotta miten te voitte tehdä sillä tavalla kun kansalta edellytetään jotta nyt malttia malttia ja itse ponkaistaan sitten semmoinen palkankorotus hetkessä

sen takia kun käydään liikuttelemaan näitä palikoita niin sitten tehdään myös semmoinen elementti joka tekee oikeudenmukaiseksi tämän ratkaisun

tämä tarkoittaa taas sitä kun katsoo koko maailman laajuisesti mitä tässä tulee tapahtumaan että jo tällä hetkellä tiedetään mikä on kasvu kiinassa ja intiassa sieltä kaukoidän näkövinkkelistä

mutta sen takia odottaisin jotta löytyisi rohkeutta päästä lähemmäs sitä islannin mallia tässä sos

siitä voidaan olla ihan samaa mieltä

siellä voi syntyä vastakkainasettelu tilanteessa jossa esimerkiksi työnantaja käyttäytyy niin härskisti jotta se jopa pilkkaa työntekijöitä tai aliarvioi ja käyttäytyy törkeästi

nyt muu päästökauppa jo on tehnyt sen jotta meiltä ovat karanneet sen lisäksi jotta siellä on iso väestömäärä jolla on ostovoimaa paljon kysyntää ja halpaa työvoimaa myös halpaa energiaa meidän suomalaiset ihmiset kanssa

mutta kun tässä aikaisemmin käytiin salissa keskustelua siitä miten valvonta suoritetaan katsotaan jäljestäpäin onko siirtynyt hintoihin niin tällä hetkellä ilmeisesti meillä ei ole keinoa millä tavalla sitten puuttua siihen jos kauppa ei olekaan toteuttanut sitä ajatusta mitä tässä ed

kun ihminen jäi työttömäksi niin sitä käytiin laskemaan sitten jotta mitä nyt sen kuukauden aikana sen aikaisia markkoja hankki tänä päivänä tietysti euroja ja katsottiin paljonko se nyt leikkaa koko kuukauden ajalta joka päivältä sitä työttömyysturvaa

manninen vaikka totesi puheenvuorossaan että suurin osa siirtyy hintoihin koska meillä hintavalvonta on purettu ja ilmeisesti sitä ei siinä mitassa saadakaan mikä joskus menneinä aikoina oli olemassa

hän voi purkaa sen mutta häneltä menee siinä työpaikka

mutta se siitä historiasta

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on unohtunut se seikka että tässä puhutaan ilotulitteista siis isona massana

minusta kuitenkin tulevaisuutta kun ajatellaan niin minä näkisin yhä edelleen sen tästä palkkakeskustelusta jotta palkat pitäisi kytkeä tähän valtion virkaehtosopimukseen mikä pykälä siellä onkin ja sillä sipuli

tässähän pahimmillaan käy siten jotta rahaa on hirveän paljon ja nämä ihmiset jotka olisivat oikeutettuja siihen ovat jo kuolleet ja sitten pidetään tämmöisiä perinnepäiviä joissa kansa taisteli pikkujouluissa ja tämmöisiä tapahtumia

tämähän on semmoinen kateuslaki joka lähti siitä jotta olivat kuulemma jotkut tulleet kateelliseksi siitä kun asfalttimiehet ovat kesällä hyvissä hankkeissa ja sitten saivat korkeata päivärahaa

ne ovat niin kuin orjan asemassa siellä ja meidänkin sijoitusrahastot vaan kun ollaan tämmöisessä globaalissa markkinataloudessa sijoittavat rahastoihin ja tehdään laitoksia ja työpaikkoja meiltä suomesta häviää

mutta se jää puhtaasti siis kilpailun varaan ja minä en olisi ihan niin toivoton kuin jotkut jotka täällä sanovat jotta elintarvikkeiden kaupoilla ei ole kilpailua

tässä yksi lisäpointti elikkä nythän tässä tulee käymään niin jotta mitä enemmän me teemme kustannuksia meidän teollisuudelle tuotannolle niin tämä on yksi semmoinen viimeinen oljenkorsi siinä kamelin selässä joka voi katkaista sen ja tekee lisäkustannusta

minusta tämä pitäisi palauttaa siihen vanhaan asentoon jotta kun ihminen on työttömänä hän saa siltä päivältä sen työttömyyspäivärahan ja kun hän on töissä niin hän saa tietysti palkan eikä mitään tämmöistä rumppausta kuukauden taaksepäin aikaan jotta katsotaan mitä hän on tienannut sen kuukauden aikana

eikö riitä ne samat korotukset mitä valtion virkaehtosopimuksessa tapahtuu koska se ideahan silloin toteutui aikaisemmin ja silloin ei tarvitsisi tätä keskustelua edes käydä ovatko ne jäljessä missä aikataulussa ne kulkevat

kyllä tässä yhä edelleen ovat näköjään semmoiset tuulet puhaltamassa jotta suomeenhan on tulossa myös uusia ulkomaisia yrityksiä kilpailemaan

kun katsoo yhdenvertaisuuden näkökulmasta vaikka eläkeläisiä niin kyllä kai näitä peruspäivärahalla olevia ja työttömiäkin henkilöitä ja pienillä tuloilla olevia pitäisi kohdella samalla tavalla

sen takia minusta pitäisi luokitella ne sillä tavalla että niitä isompia pommeja mitkä ovat myynnissä ei luovutettaisi ollenkaan

mitä on kuullut niin kyllä täällä tämmöistä hankintaa ollaan suorittamassa ja haistelemassa löytyykö joitakin ketjuja jotka voisivat tulla vielä tänne kilpailemaan

ei tarvitsisi verrata onko muilla noussut joku juttu vaan se olisi siellä taulukoissa ja sillä sipuli ja homma olisi kunnossa eikä tämmöistä joutavanpäiväistä hämäyspuhetta ja tekniikkaa olisi olemassa niin kuin tähän on rakennettu semmoinen paketti

se ajatushan lähtee siitä että tietyn osan tuloista joka menee ruokaan ja kaikkiin välttämättömiin menoihin pitäisi olla verovapaata jottei tapahtuisi tätä luukuttamista

pidetään tunnin kurssi ja pitää läpäistä se ja tietää ne turvallisuusseikat ja siellä annetaan semmoinen ilotulitepassi että saa ostaa sieltä niitä

siinä mielessä meidän pitäisi nähdä tämä isompana kysymyksenä ei sillä tavalla onko tässä nyt kyse jostakin lentolipusta onko se kaksikymppiä tai kolmekymppiä kalliimpi koska se vaan katsotaan näinpäin koska se missä ei näitä tämmöisiä lisäkustannuksia ole olemassa on edullisempi paikka yrittää ja olla siellä ja tehdä tuotantoa

niin kuin olette nähneet niin lidl joka on levinnyt jo aika laajasti suomeen etsii uusia kauppapaikkoja mutta sen lisäksi tulee vielä muita yrityksiä jotka ovat kiinnostuneet suomen markkinoista vaikka nämä ovatkin aika pienet

tehdään sen verran vaikeaksi se juttu jotta isoja pommeja ei anneta jos ei hallitse niitä perusjuttuja mitkä liittyvät siihen turvalliseen ampumiseen

sekään ei ole hirveän kannustava systeemi koska jos olisi se vanha systeemi että kun on työtön niin kirjoitetaan työtön työtön työtön ja jos on työssä työssä niin se on selkeä ja kannustava

tämä purkaisi nimittäin sitä ylimääräistä byrokratiaa mikä on kaikissa asumistukijärjestelmissä toimeentulotuki ja tämmöisissä harkinnanvaraisissa järjestelmissä olemassa tämä helpottaisi huomattavasti

välttämättä se kilpailu ei näy sitten tietysti ihan jokaisessa kulmasa tuolla syrjäseuduilla missä ei ole kuin yksi kauppa ja siellä ei muilla olekaan intressiä

kun eu sääntelee kaikkia näitä juttuja rekkamiehet joutuvat uudelleenkoulutukseen tai jotkut kylmäkoneasentajat joutuivat käymään kalliit kurssit silti vaikka olivat tehnet kymmeniä vuosia yrittäjinä sitä työtä tai nuohoojat joutuivat koulutukseen sen takia

kuopan aloitteessa todetaan niin tässä tavoitteena on kyllä päästä eteenpäin tämmöisiin korkeampiinkin suojaosuuksiin verotuksen osalta

nämä kun hoidetaan kuntoon niin luulen että moni nytkin työttömäksi jäävä joka päivä heitä näyttää jäävän jopa satoja huonoimpina päivinä tuhansia kokisi jotain kohtuutta siinä työttömyyden ahdingossa

mutta kannatan tätä nyt ja tulen äänestämään todennäköisesti tämän puolesta aikanaan kun tämä tulee tänne saliin äänestettäväksi budjetin yhteydessä

mutta en usko että se mitä tässä on arvioitu toteutuu mutta ei sillä ole varmaan kielteistäkään vaikutusta työllisyyteen sillä tavalla jotta tämä vähentäisi ainakaan työllisyyttä

siis jos jätevesillä olisi lähdetty ennen käymään kauppaa niin meidän järvet olisivat aika likaisia ja suomenlahti ja itämeri olisivat varmaan aika likaisia kanssa koska joku olisi ostanut päästöoikeuksia jätevesien laskuoikeuksia ja sinne olisi vaan laskettu vesiä putsaamatta

ensinnäkin tähän ed

pakkasen tulkintaan siitä kun hän tuossa tulkkasi että demareiden ryhmäpuheenvuorossa olisi kouluruokailu todettu sillä tavalla että ruuan hankinta ei ole mahdollista lähiruokana

kyllä olisin toivonut että tässä todettaisiin että vuoden alusta pitää tämän alennuksen tulla aikaistetaan niin paljon eikä jätetä tuommoista muutamaa kuukautta tähän koska minusta olisi järkevää jotta kaikki veropoliittiset ratkaisut tehdään koko vuodelle ja sillä sipuli

siellä vaan isketään tötterö pakoputken päähän ja katsotaan mitäs siellä nyt tulee näitä päästöjä ja jos eivät ole riittävän hyvät niin ei tule leimaa menee seisontaan

kun meillä käytiin tätä keskustelua tuolla että mitä me kirjoitamme ryhmäpuheenvuoroon niin se on aivan selvää että kyse on siitä jotta ei osata kilpailuttaa oikein tai sitten katsotaan pelkästään hintaa

jos ne eivät katsastuksessa mene läpi niin ei kun tötterö vaan sinne ja mitataan mitä sieltä tuleekaan kone seisomaan tuohon helsinki vantaan kentälle ja sanotaan että eipä lähe ilimaan jos eivät ole puhtaammat nämä arvot tässä jolloin me valvoisimme sen systeemin jotta tämä tekniikka on hyvä ja koneet semmoisia jotta ei tule ylimääräisiä päästöjä jolloin ei vaarannettaisi tätä kilpailukykynäkökulmaa josta aikaisemmin puhuin

vaikka kunnissa on kuitenkin aika tiukka tilanne useimmissa kunnissa vähät välitetään siitä miten ne lähiviljelijät tai tuottajat voivat kilpailutetaan raaasti hinnan perusteella

meilläkin on omassa kaupungissani kokemusta siitä jotta sitten joku semmoinen iso firma voittaa joka toimii mahdollisesti pääkaupunkiseudulla ja toimittaa pari kertaa viikossa niitä eväitä koululle

sehän tarkoittaa jotta siinähän ennättää tapahtua tämmöistä laadun heikkenemistä kun säilytetään näitä elintarvikkeita useamman päivän

meillä on sanottu jotta meillä on helkatin hyvät nämä systeemit tietoliikenneyhteydet ja voidaan toimia videoneuvottelun välityksellä ja sekunnissa maapallon ympäri menee tavaraa vaikka miten paljon

arvoisa puhemies

suomalainen lainsäädäntö perustuu määrättyyn arvopohjaan ja sen verran vanhoillinen näissä asioissa olen jotta minä kuitenkin joistakin perusrakenteista olen pitämässä kiinni

no tosin nämä säännökset näyttävät nyt olevan aika tiukat niin että pulli on ikkuna tai muulta multaisia juureksia ei saa käsitellä lähimaillakaan ja sen takia sitten pitää jossakin muualla ne kuoria tai tehdä eri tilat

miksi hänen pitää käydä täällä kun meillä on järjestelmät olemassa että voidaan ainakin osa tehdä siis etätyönä tehdä sillä omalla paikallaan eikä lähteä hypätä johonkin lentokoneeseen että pitää tänne nopeasti päästä joku paperi tai joku nenäkkäin näkemään

minusta avioliitto käsitteenä on juuri sillä tavalla miehen ja naisen välinen liitto ja rekisteröity parisuhde on rakennettu sitä varten jotta se kuvastaa sitä ominaisuutta mikä se onkin

siten tästä gmosta

kun tuo tekniikka on aika hyvä niin kun tuntee ihmisen vielä kun noita videoneuvottelulaitteita on katsonut voi ottaa niin ison kuvaruudun että alkaa näkyä jos ei ilmeitä ihan näy tarkkaan ja voidaan hoitaa se sillä tavalla vai onko kyse jostakin muusta sitten

se minusta on ihan selkeä asia

sitten kun tähän sotketaan vielä tämmöinen adoptio jotta jos olisi avioliitto niin sitten tulee kaikki oikeudet niin minusta se ei sovi siis ulkopuolinen adoptio jotenkin istu ainakaan meikäläisen ajatteluun

sen takia en vieläkään ministerin selityksestä ota ihan sillä tavalla koppia enkä ota omakseni sitä koska nyt meillä on käsittelyssä yksi asia

onko tämä ehdotonta että meidän pitää matkustaa pääsääntöisesti tänne helsinkiin suomesta koska tämä on yksinapainen maa helsinkiin vaan utsjoelta ja porista ja joensuusta tämä se paikka jossa pitää nenäkkäin nähdä joku ihminen

mutta minä ainakin henkilökohtaisesti pidän kiinni siitä vanhoillisesta kristillisestä arvopohjasta jossa olen sattunut kasvamaan ja elämään ja minusta tuntuu että suomalaisen yhteiskunnan ei pidä ottaa tämmöisiä käyttöön mitä tässä esitetään

sen takia näen yhtenä merkittävänä asiana että näitä systeemeitä pitää kehittää siihen suuntaan että tämä tämmöinen etätyö on mahdollinen ihan oikeasti eikä vaan juhlapuheissa jolloin tekniikan avulla voidaan hoitaa tämä vähentää huomattavasti näitä päästöjä ja tehdä järkevästi asioita siten mitkä voidaan hoitaa

arvoisa puhemies

korkeaoja totesi kepun toiselta linjalta jotta tämähän on vaan tekniikkaa ja tämmöinen pitää hyväksyä ja tällähän jotain lisäarvoa saadaan

mutta sitä minä ihmettelen miksi yleensä hallitus teki tämmöisen esityksen koska hallituksenhan olisi pitänyt tämä jo tehdä aikanansa

minä olen ehdottomasti sitä mieltä että tämä on sitä aluetta joka on luomistyöaluetta ja sinne ei ihmisten pidä mennä ropeloimaan

on tietysti sellaisia asioita vaikka joitain henkilökohtaisia asioita että ei voi oikein videoneuvottelun kautta ihan kaikkia hoitaa tai jos olkapäälle halutaan taputtaa niin sitten pitäisi olla semmoinen keinokäsi mikä taputtelisi jos tämmöistä ehdottomasti vaatii

vielä tästä uraanin louhinnasta kun pekkarinen on monesti todennut sen jotta suomessa ei ainakaan tällä hetkellä louhita uraania mutta antanut kuitenkin luvan kontiolahdessa enossa tutkimukseen

ne tarvitsevat tarvittavat resurssit määrällisesti mutta myös laadullisesti uusia resursseja siten että voimme kohdata tulevan kaikista talouskeskusteluista nyt huolimatta työvoimapulan tarkoituksenmukaisesti

ihminen ei tiedä ainakaan tällä hetkellä pystyykö koskaan tietämäänkään niin pitkänä tutkimusjana aikana mitä se vaikuttaa ihmiseen tai eläimiin tai mitä se vaikuttaa täällä oleviin muihin kasveihin

sitten ed

järviselle voisi todeta tästä kun savonlinnasta on kyse että se on aika lähellä savonlinnaankin kyllä kulkee juna

koska mitkään suojaetäisyydet eivät estä sitä akkaa siitä on noin neljäsataa että siitepölyä leviää tai maahan jää joitakin asioita jotka voivat siirtyä toisiin kasveihin koska sillähän muutetaan perimää siis geeniperimää ja tämän tyyppisiin asioihin ei pidä mennä ropeltamaan jos aikoo pitää suomen puhtaana maana

nimittäin jos katsoo pohjois karjalan aluetta siellä on vesistöjä joka puolella mikä tarkoittaa sitä jotta jos siellä louhitaan pengotaan se maa auki ja hukkakiveä jää paljon niin jatkossa koko saimaan vesistö tulee olemaan vaarassa koska tulee valumia

arvoisa puhemies

tosin se on vähän hitaampi systeemi ja joutuu vaihtelemaan joskus bussia joskus junaa mutta kyllä siinä se hiilitassu on huomattavasti pienempi kun kulkee junassa

ihmettelen kun temissä on kaksi ministeriä on cronberg joka on meiltä eikö näissä hommissa pitäisi olla yhteistä että pannaan hanttiin siinä hommassa ettei tämmöistä voi sallia missään tapauksessa

mutta odottaisin kyllä että siinä vrkin katsoisi sitten ja tähän lopetan jotta voisi kyllä pysähtyä tuolla meikäläisenkin kotikulmilla

mutta jos sitten ei välitä näistä niin miten se vaikuttaa tulevaisuudessa toisiin kasveihin tai ihmisiin tai yleensä suomalaiseen luontoon

vastuu on tietysti ministeri pekkarisen

meidänhän ei pitäisi missään tapauksessa luoda semmoista järjestelmää että teollisuudelle pannaan lisärasitteita ja korotetaan sähkön hintaa tämmöisillä keinotekoisilla systeemeillä

luultavimmin tämä ei ole ongelma mutta hallintovaliokunta on kiinnittänyt huomiota tähän yhteensovittamistehtävän haasteellisuuteen

tämä on vähän samanlaista kun hävitettiin maamiinat ja ostettiin rypälepommit ja nyt niitä kohta ollaan hävittämässä ilmeisesti jostakin painostuksesta

olisinkin toivonut ministeriltä vahvistusta siihen että ministeriöiden yhteistyö ja mahdolliset normiohjauksen ristiriidat on ratkaistavissa ja niihin on varauduttu niin että käytännössä työ keskuksissa eri ministeriöiden ohjauksissa sujuu ongelmitta

me maksamme hirveätä hintaa näistä hommista ja sen takia tästä päästökaupasta pitäisi jotenkin päästä eroon kyllä ihan oikeasti teollisuuden näkökulmasta ja myös kuluttajien näkökulmasta

pitää vaan kysyä niin päin vaikka ministeri ei ole paikalla jotta jos suomi kieltäisi siis tekisi sen asian laittomaksi toiminnaksi jos joku täällä viljelee kun eussa tämmöinen säännös on olemassa eli se on mahdollista niin millainen sakko siitä suomelle tulisi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se olisi ainakin tiukka suomen kanta siitä jotta suomi halutaan pitää geenimuunneltujen elintarvikkeiden kasvatuksesta ja geenimuunnelluista kasveista vapaana

mutta niin kuin tuossa vastauspuheenvuorossani totesin niin tässä on semmoisia elementtejä useampi jotka eivät sovi meikäläisen järkeen siinä mielessä koska ilmeisesti tämä kaivosajattelu ja valtausajattelu kokonaan lähtee jostakin semmoisesta lähtökohdasta jotta on ollut puhdasta erämaata jossakin tuolla australiassa tai amerikan mantereella johon on menty sitten valtaamaan kepitetty alueita ja saatu käyttöön eri tavalla kaivoksiksi tai muuksi tai karjatiloiksi tai muutoin kun se on ollut vapaata maata